samoin olemme kehittäneet oppisopimuskoulutusta uudistaneet ammatillisen aikuiskoulutuksen näyttötutkintojärjestelmää sekä lukion tuntijakoa ja tavoitteita

varhaiskasvatuslakia on kovasti odotettu ja nyt vihdoin sitä ollaan edistämässä ja myös hallinnon siirto on toteutumassa elikkä tässä ollaan menossa vahvasti eteenpäin

arvoisa herra puhemies

nyt tehtävällä toisen asteen koulutuksen rakenneuudistuksella halutaan päästä niin rahoituksen kuin järjestäjäverkonkin osalta tulokseen joka vahvistaa koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia antaa laadukasta koulutusta kaikkialla suomessa

minkälaisia toimenpiteitä on jo tähän mennessä aloitettu

tie on ollut erityisen vaarallinen jo kauan ja siellä on paljon metsäteollisuuden raskasta liikennettä ja olemme nähneet jo lukuisia onnettomuuksia eli todellakin olemme hyvillämme tästä esityksestä

uudistuksen myötä rahoitus maksetaan ensisijaisesti suorituksista ja tuloksista ei opiskeluajasta

uudistus mahdollistaa myös ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon samanaikaisen suorittamisen muuttaen rahoitusperusteet osaksi rahoitusjärjestelmää

arvoisa puhemies

saavutettavuuskorotusta korotetaan syrjäisyyden takia vielä erikseen

jos koulutuksen järjestäjä järjestää koulutusta useamman kuin yhden kunnan alueella lasketaan saatavuuskorotus kuntakohtaisesti toimipistekohtaisten opiskelijavuosimäärien perusteella

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ovat jo kauan halunneet kehittää toisen asteen koulutusta yhtenäisempänä sillä tavalla että nimenomaan niitä tukipalveluja mistä täällä nyt on paljon puhuttu elikkä se opinto ohjaus tai ne kuraattorit ja niin edelleen

vahvemmilla koulutuksen järjestäjillä on käytettävissä nykyistä paremmat edellytykset huolehtia omalla toiminta alueellaan koulutuksen järjestämisestä eri aloilla sekä varmistaa koulutuksen laatu vaikuttavuus ja saatavuus

niitä voitaisiin yhdessä hyödyntää käyttää yhteisesti ja saada parempaa tulosta sinne toiselle asteelle myös tilat opettajien yhteiskäyttö kaikki tämä voitaisiin voimistaa ja vahvistaa varsinkin tällaisena aikana kun me joudumme myös leikkauksia tekemään

päätös uusista järjestämisluvista perustuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja kokonaisharkintaan jossa painottuvat koulutustarve koulutuksen saavutettavuus sekä koulutuksen järjestäjän taloudellinen kantokyky

lukiossa on toivottu työryhmän selvityksen mukaan tätä työelämäläheisyyttä ja minä näkisin että se työelämäläheisyys tulee nimenomaan sieltä opinto ohjauksen kautta kun ollaan suuntautumassa jatko opintoihin ja pystytään sillä tavalla näkemään se oma tulevaisuus oikealla alalla

erityisesti on merkittävää että on haluttu satsata perusopetuksen laatuun ja siellä muun muassa ryhmäkokoihin jotka ovat aina olleet tämmöinen iso kysymys ja hyvin vaikuttava tekijä koulutuskentällä millä me pystymme siihen opetuksen laatuun saamaan kehitystä huomattavasti

opintojen tehostuminen ja opintoaikojen nopeutuminen lisäävät opiskelijoiden läpivirtausta minkä vuoksi samat opiskelijapaikat ovat tehokkaammassa käytössä

säästöt eivät vähennä koulutuksen aloittajamääriä eivätkä heikennä nuorten tai aikuisten koulutusmahdollisuuksia

toisin sanoen opiskelun tehokkuuden lisääminen laatua vaarantamatta edellyttää sitä että lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten rakenteessa tapahtuu uudistumista

tämä yhteiskuntatakuu on täällä tullut jo esille ja kun se on varmaan yksi suurimpia asioita mitä tässä lähdetään eteenpäin viemään niin nyt olisin halunnut vielä tarkentaa ministereiltä sitä miten kuntien osalta lähdetään liikkeelle tätä toteuttamaan koska on tarkoitus varmasti myös saada tämä käytännössä toimimaan kunnissa

lopuksi on vielä todettava että olisi toivottavaa jos keskittyisimme kaikki laadukkaan koulutuksen ja tasa arvoisen oppimisen kehittämiseen koululakkautuksilla pelottelun sijaan

koulutustarpeen arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijapohjan ja koulutukseen hakeutumisen lisäksi myös alueen perusopetuksen päättävien ikäluokkien koko väestöpohja sekä ennusteet opiskelijapohjan ja väestöpohjan kehittymisestä

työrauha on puhututtanut kovasti viime aikoina ihan aiheesta kouluissa ja me tiedämme kaikki että sehän on oppimisen perusedellytyksiä että lapsi voi opiskella rauhassa

ministeriltä on erittäin upea teko tämä että hän tarttui näin ripeästi tähän asiaan ja sai aikaan lakipaketin jossa sitten löydetään niitä välineitä näihin tilanteisiin

mutta kysyn ministeriltä nyt

mitä siellä on vastassa tulossa

arvoisa puhemies

eilen vietettiin kansainvälistä vammaisten oikeuksien päivää

samalla tavalla tämä omaishoitajuus on sitovaa ja varsinkin yksinhuoltaja on täysin sidottu kotona lapsen hoitamiseen

tässä esityksessähän ehdotetaan että opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen valtionosuusindeksiä ja yksikköhintaa koskevat väliaikaisena toteutetut säästöt muutetaan pysyviksi

lakiin lisätään uusi pykälä jossa säädetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen ja taiteen perusopetuksen keskimääräiseen yksikköhintaan tehtävästä vähennyksestä ja asia koskee myös ammatillista lisäkoulutusta siinä säästö toteutettaisiin muuttamalla väliaikaisena käytetty yksikköhintakerroin pysyväksi

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys esittää todellakin eduskunnalle tekijänoikeuslain muuttamista ja siihen ehdotetaan lisättäväksi säännökset televisio ohjelmien verkkotallennuspalveluita koskevasta sopimuslisenssistä

tällä estetään se että säästöt kertautuisivat vuosittain toteutuneiden kustannusten perusteella tarkistetuissa ja lasketuissa keskimääräisissä yksikköhinnoissa

omaishoitajat tekevät todellakin arvokasta ja varmasti rakasta mutta myös raskasta ja ympärivuorokautista työtä

tämän arvioidaan poistavan tv ohjelmien verkkotallennuspalveluihin sisältyvän oikeudellisen epävarmuuden ja tuovan tekijänoikeudella suojatut sisällöt kuluttajien saataville oikeudellisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

sivistysvaliokunnan arvion mukaan tehtävät säästöt ovat talouden tasapainottamisen kannalta hallituksen yhteisen toimintalinjan mukaiset mutta koulutuspoliittisesti jokseenkin ongelmallisia

sijaisapua ei ole saatavilla ja omaishoidon tuki ei välttämättä riitä kattamaan kaikkia kuluja mitä järjestelyt tuovat ja aiheuttavat

toiseksi tässä tekijänoikeuslaissa ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin tekijänoikeuden luovutusta koskevan sopimuksen kohtuullistamisesta kun teoksen alkuperäinen tekijä luovuttaa oikeutensa

arvoisa puhemies

lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset mahdollisuudesta välittäjille annettavalla tuomioistuimen määräyksellä puuttua loukkauksiin joissa väitetty loukkaaja on tuntematon eikä kannetta häntä vastaan voida nostaa ja tämä on tullut monissa keskusteluissa tekijäjärjestöjen kanssa hyvinkin vahvasti esille

täällä salissa on kuulunut kovasti kritiikkiä tämän esityksen suhteen ja varsinkin muun muassa oppositiosta keskustan edustajien toimesta

elikkä meidän täytyy pystyä myös sitä kautta luomaan näitä tuloksia ja laadullisia mittareita joilla me voimme siirtyä oppilasmääristä niiden sijaan tuloksiin rahoituksen perustana

tämä yths kokeilu on tosiaankin valmistumassa ja sen väliraportin pitäisi olla valmiina nyt keväällä joten kyllä minä olettaisin että tässä olisi hyvä tarkastella tätä asiaa nyt hyvinkin laajasti ja tällä hallituskaudella pystyä jo jonkinlaisia päätöksiä tekemään koska onhan kummallista että amkin opiskelijat ja yliopisto opiskelijat ovat tässäkin hyvin eriarvoisessa asemassa

sopimuslisenssijärjestelmän perussäännöksiä ehdotetaan myös täydennettäviksi niin että hyväksyttyjä oikeuksien yhteishallinnointijärjestöjä pidetään laissa säädetyissä tapauksissa teoksen käyttämisestä tehdyn sopimuksen osalta oikeutettuna edustamaan myös järjestön ulkopuolisia saman alan tekijöitä

kiitos

tämä koulutusvienti

kyllä me vahvasti sitä tuolla yritimme muokata tähän kompromissiesitykseen mutta nimenomaan me olimme hyvin tarkkoja vasemmistoryhmien kanssa siitä että emme halua millään avata tässä näitä koulutuksen lukukausimaksuja vaan nimenomaan koulutusvienti asiana on hyvä ja sitä tulee edistää mutta ei lukukausimaksujen kautta

tällaisilla täydennyksillä viedään tietenkin tekijänoikeuksia eteenpäin onhan tekijänoikeuslaki sekä tekijän että kuluttajan turvaksi ja parhaimmillaan ne koskettavat meistä kaikkia

kaikilla sairastuneilla on suuria vaikeuksia selviytyä arjesta koulunkäynti on monelle sairastuneelle mahdotonta harrastuksista ja sosiaalisesta elämästä puhumattakaan

teknologian kehitys on tuonut häiriköinnille uusia välineitä joten on tärkeää senkin takia saattaa myös lainsäädäntö ajan tasalle

tekijänoikeudet kuuluvat kaikille ja on tärkeää että selkeytetään ja täsmennetään pelisääntöjä kun epäkohtia havaitaan

viestintärauhan rikkomiseen syyllistyisi se joka häirintätarkoituksessa toistuvasti lähettää viestejä tai soittaa toiselle siten että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa häiriötä tai haittaa

eläke pysyä kärryllä otetaan nolla sama juttu täällä ei olisi n

kysyisin ministeri risikolta

arvoisa puhemies

näillä muutoksilla huomioitaisiin myös muut viestintävälineet kuin puhelin ja matkapuhelin eikä rangaistavuus olisi sidottu siihen että häirintä tapahtuisi kotirauhan piirissä

oliks täältä heti töistä selvisi toiminut ollenkaan tuo näppäimistö

olemme täällä jo olleet huolissamme taiteilijan ja tekijän toimeentulon turvaamisesta myös siihen pitäisi saada enemmän keinoja muun muassa tällaisia asioita

se otettaisiin seitsemän uusiksi katsotaan toimiiko neste lapintien ynnä muut kolme eli sillä mietintö ja edusti valpas perhoset olisin äänestänyt jaa

taiteilijaeläkkeen yhteensovittaminen takuueläkettä leikkaavana tulona on yksi korjattava asia samoin tekijänoikeuskorvauksen jättäminen huomioimatta työttömyyspäivärahan sovittelussa silloin kun korvauksia maksetaan ennen työttömyyttä tapahtuneesta työstä

arvoisa puhemies

jotta väkivalta aidosti suomalaisissa perheissä vähenee ja osoitamme että väkivalta ja alistaminen eivät ole hyväksyttäviä on lainsäädännön konkreettisesti suojeltava uhria

on hyvä ministeri kertoikin että tämä must carry siirtovelvoiteasia nostetaan myös ihan erillisenä esille myöhemmin ja siitä kiitos ministerille että tämä on huomioitu

on lasten kannalta erittäin haitallista joutua kasvamaan ilmapiirissä jossa toinen vanhempi alistaa tai ahdistaa toista ja se että joutuu pelkäämään omassa kodissaan on aivan kohtuutonta

myös hidastamismääräys ilman tuomioistuimen päätöstä olisi ollut tietysti hyvä asia mutta ymmärrettävästi kustannustehokkuutta myös halutaan hakea ja aina ei kaikkea voi tietysti sisällyttää esityksiin

sivistysvaliokuntahan on juuri päättänyt käsittelyn tästä vastaavasta asiasta kansalaisaloitteena ja on hyvä että tämä hallituksen esitys tulee nyt ennen sen käsittelyä niin että me voimme sillä tavalla myös sitten huomioida nämä yhteensovitukset ja sen millä tavalla sitten näissä esityksissä on poikkeavuuksia ja yhteneväisyyksiä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

sairastuneet ja heidän perheensä tarvitsevat monenlaista apua ja tukea ja koulunkäyntiavustajia kuntoutusta ja lääkkeitä

vainoaminen on usein perheväkivallan jatkumo

valmiiksi peloteltu ja alistettu ei välttämättä jaksa ja uskalla vaatia itselleen apua ja turvaa eikä nykyinen lainsäädäntö ole siihen tarjonnut riittäviä keinojakaan

kaikkein pahinta on tietenkin perheiden epävarmuus tämän yllättävän tilanteen edessä

perheet kokevat että he joutuvat edelleen taistelemaan hyvin yksin saadakseen apua ja myös yksittäisten asianajajien apu tässä tilanteessa on hyvin kallista ja monelle mahdotonta

nyt tällä muutoksella puutumme selkeästi sellaisiin pienempiin epäkohtiin jotka ovat osa suurempaa kuvaa ja joilla on kuitenkin suuri merkitys väkivaltaisesta parisuhteesta irtautuneille

arvoisa puhemies

tämä tuntijakotyöryhmän työhän oli erittäin ontuvaa kaiken kaikkiaan elikkä jälkeenpäin jätetty eriävä mielipide ei paljon esitystä auta enää siinä vaiheessa

kysyn ministeriltä vielä onko ajateltu valtion taholta tukiryhmän tai selvityshenkilöiden asettamista näiden perheiden tueksi jotta he voisivat saada avun yhdenvertaisesti samasta paikasta eikä jokaisen tarvitsisi taistella yksin

seuraavaksi jään ministeriltä odottamaan esitystä seksin oston kriminalisoimiseksi

kun nyt jokainen kunta voi koulutuksen järjestäjänä sovittaa hyvin eri tavalla näitä valinnaisuuksia ja oppiaineryhmien sisällä vähentää yhteisten opetettavien aineiden opintoja sillä että tätä valinnaisuutta lisätään niin miten tämä hyvä lähikouluopetus on varmasti varmistettu sitten tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

sitten on myös tämä tavoite että erityistä tukea tarvitsevia nyt ollaan sijoittamassa yleisopetuksen ryhmiin kun lainsäädäntöä uudistetaan

toisen asteen opintojen enimmäistukiaikaa ehdotetaan rajattavaksi ja tällä tavalla on tärkeää tietysti opintotuen kesto ja se että ehdot ovat selkeät mutta myös inhimilliset tekijät huomioon ottaen joustavat koska keskeyttämistä opinnoissa esiintyy myös hyvin paljon vielä ikävä kyllä

arvoisa puhemies

valiokunnassa tuli esille että opintotukilainsäädäntö on vielä edelleen hyvin vaikeaselkoinen ja sekava eli me tarvitsemme terminologian selvittämistä ja selkeyttämistä ja hyvin paljon toivomuksia tietysti lähtee edelleenkin sille työryhmälle joka nyt työskentelee tämän toisen asteen opintotuen epäkohtia korjaavasti

edustaja ojala niemelän mainitseman selvityksen mukaan hän mainitsi myös sen joka toinen nainen on kokenut väkivaltaa elämässään

myös meillä hyvinkin julmia tekoja jää usein kodin seinien sisäpuolelle ilman että niihin haetaan apua tai niistä kerrotaan kenellekään

arvoisa puhemies